täytyy kommentoida ed

anneli kiljuselle tuosta lapsilisäkorotuksesta

tutkimusten mukaanhan tuo köyhyysriski on pienlapsiperheillä ja monilapsisilla perheillä etenkin joten siinä mielessä kohdennusta siinäkin on tehty

eli tarkoitus ei ollutkaan että heti saman tien tällä hallituskaudella kaikkia niitä hyviä asioita mitä siellä saatiin esiin toteutettaisiin joten toivon että niitä ylläpidetään kenties vielä parannetaan tarpeen vaatiessa

arvoisa puhemies

kun siinä näyttää nyt siltä että ensi vuonna täytyy keskeyttää osa noista hankkeista että rahat eivät riitä niin onko jo päätetty mitkä hankkeet tullaan keskeyttämään

arvoisa puhemies

joka maalla on ei vain oikeus vaan myös velvollisuus tuottaa suurin osa omasta ruuastaan

arvoisa herra puhemies

olin tuossa vasta eräässä eläkeläistilaisuudessa ja sielläkin oli mukava sanoa että nyt jatkossa tullaan perusturvan riittävyyttä määräajoin tarkastelemaan tekemään kokonaisarviota silloin kun on kyse

kansa näkee yhdeksi ja sisältää kansaeläkkeiden indeksin kansaneläkeindeksistä ja tämä joka neljäs vuosi annettava arviointi on siinäkin mielessä tärkeä kuten ed

asko seljavaara tuossa edellä sanoi että siinä sekä kelan etuudet että toimeentulotuki arvioidaan mutta sen lisäksi tehdään tämä kokonaisharkinta eli muitakin etuuksia saavien henkilöiden ja kotitalouksien toimeentuloon oleellisesti vaikuttavia tekijöitä arvioidaan

tämän näen erittäin tärkeänä tässä laissa ja on hyvä että siihen on valiokuntakin kiinnittänyt huomiota

tästä pääsenkin siihen asiaan että olen sitä mieltä että meillä sosiaalitalouden tutkimusta ja opetusta pitäisi lisätä maassamme

terveystalouden tutkimusta opetusta meillä on enemmän mutta sosiaalitalouden tutkimusta ja opetusta pitäisi saada lisää jotta pystyisimme toimimaan tulevaisuudessa myös entistä tehokkaammin ja tuloksekkaammin tällä saralla

arvoisa puhemies

kuitenkin konkretiassa esimerkiksi innovaatiopolitiikan sekä yritysten kansainvälistymisen määrärahoja ehdotetaan vähennettäväksi samoin kuin tekesin avustus ja lainavaltuuksia

arvoisa herra puhemies

tosiaan tuosta kokonaisuudesta edustustojen osalta ja sitten siviilikriisinhallinnan osalta

siviilikriisinhallinnasta olisin vielä vähän halunnut tietää että kun se strategia nyt tavoitteli kuitenkin selkeätä lisäystä siviilikriisinhallinnan henkilöstöön ja kotimaan vahvuuksien kehittämiseen niin pystyttekö te näillä määrärahoilla vastaamaan niihin strategian tavoitteisiin vai tullaanko suoraan toteamaan että siihen ei päästä ja mitä sitten kenties leikataan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

yksi asia on tämä että kun ehdotuksen mukaan laki vahvistaisi jo nyt noudatettavan oikeuskäytännön ja näitä riita asioita esimerkiksi hovioikeudessa on ollut hyvin vähän niin miksi siis pitäisi säätää laki joka kuitenkin tulee koskemaan noin viidesosaa kaikista perheistä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

liekö se sitten plus miinus nolla

mietinnössä todetaan että jos avopuolisot ovat ennen lain voimaantuloa tehneet sopimuksen omaisuuden jakamisesta avoliiton päättymisen varalta tällaiset sopimukset ovat lain voimaantulon jälkeenkin päteviä

sitten mietinnössä jatketaan ja kerrotaan totuus

menettelyllisistä oikeuksista eli oikeudesta vaatia omaisuuden erottelua tai pesänjakajan määräämistä joka suojaa heikompaa osapuolta ei kuitenkaan voida sopimuksella pätevästi luopua

arvoisa herra puhemies

nyt täytyy kyllä todeta että keskusta on koko ajan ollut sekä synnyttämässä että koko ajan puolustamassa maakuntien opetusta ja koulutusta ja korkeatasoista sellaista mukaan lukien savonlinnan ja kajaanin opettajankoulutuslaitokset

kun näyttökysymykset niin suhteen laadusta kuin kestostakin jäävät pitkälti oikeuskäytännön varaan valiokunta pitää tärkeänä että avopuolison ja avoliiton määritelmien soveltamista ja toimivuutta käytännössä seurataan

meillä oli viime vaalikaudella kokoomuslainen opetusministeri ja paljolti tietysti sektoriministerin mukaan näissä asioissa mennään ja uusi yliopistolaki toden totta vaikutti myös tähän

tuleeko tässä sitten jatkossa tapahtumaan niin kuin amerikkalaisissa elokuvissa että tehdään näitä koti iskuja keskellä yötä tarkkailemaan onko se nyt todellinen avosuhde vai onko siellä vain kaverukset asumassa keskenään vai mistä oikein on kyse

olen erittäin tyytyväinen että savonlinnan osalta myös eduskunnan myötävaikutuksella savonlinnan okln osalta saatiin aikaan selvitys ja sitä kautta myös uskoa siihen itä suomen yliopistolle että savonlinnan okln kehittämistä kannattaa jatkaa

muuten keskustan vaihtoehtobudjetin osalta viittaan osaltaan tuohon ryhmäpuheenvuoroomme edustaja tiilikaisen toimesta ja kyllä se tässä pikkuhiljaa erilaisten aloitteiden ja tämän syksyn budjettikäsittelyn myötä varmasti teillekin kirkastuu yhä tarkemmin mikä se linja on

siinä todetaan että jos omaisuuden erottelua ei ole toimitettu oikeus hyvitykseen raukeaa kolmen vuoden kuluessa avopuolison kuolemasta tai siitä kun avopuolisot ovat muuttaneet pysyvästi erilleen

olen kyllä täsmälleen samaa mieltä kuin valiokunta että tämä kolme vuotta voi olla yllättävän pitkä aika tuottaa yllätyksiä sille toiselle osapuolelle

eli jos tämä laki hyväksytään nimenomaisesti tätä kohtaa pitää ehdottomasti myös seurata että onko se varallisuussuhteiden ennakoitavuuden kannalta liian pitkä kuten mietinnössä todetaan

arvoisa herra puhemies

andersson minä olen saanut sellaisia viestejä miten voi elää avoliitossa jos ei halua tämän lain koskevan heitä

silti olen vielä saanut sellaisia kommentteja että avopuolisoa pitää suojata tilanteessa jossa toinen sattuisi velkaantumaan ja toinen olisi niin sanottu tavallinen tai muuten vaan vakavarainen ihminen

esimerkiksi jos tehdään jokin isompi hankinta sinne kotiin yhdessä harvoin kaupassa otetaan kahta kuittia ja maksetaan molemmat oma puolisko vaan toinen yleensä maksaa ja siitä tulee yksi kuitti korttimaksusta ja toinen sitten maksaa jotakin muuta tai siirtää rahaa maksajan tilille jälkikäteen

oikeastaan suurin osa palautteesta on tullut siitä miten jatkossa kaksi ihmistä voi asua avoliitonomaisessa suhteessa ilman velvoitteita

sellainenkin kysymys on mahdollinen velkaantumista ja hyvitystä koskien että jos toinen osapuoli on esimerkiksi ollut työelämässä ja toinen vaikkapa opiskellut sen viisi vuotta niin voiko avoerossa työelämässä ollut osapuoli eli teidän jotka kannatatte tätä näkemyksen mukaan vahvempi osapuoli vaatia sitä elatusta takaisin että toinen osapuoli on vähän niin kuin hänen siivellään esimerkiksi sen viisi tai kuusi vuotta elänyt

tähänkin olen jonkinlaisia vastauksia saanut mutta ei ihan varmuutta niissä vastauksissa ole ollut voiko se toinen teidän esityksenne mukaan vahvempi osapuoli vaatia omalta osaltaan hyvitystä tällaisissa tapauksissa jää teidemme esittelyn mukaan vahvempi osapuoli vai ei

arvoisa herra puhemies

lopuksi vielä kysymys

meneekö tämä asia nyt vain entistä monimutkaisemmaksi

joko tämän lain piirissä tai sitten ei tämän lain piirissä koska ehdot eivät täyty tai sitten avoliitossa jossa ehkä tämä laki on voimassa vielä kolme vuotta sen jälkeen kun olette eronneet

arvoisa herra puhemies

budjetista puuttumaan jäivät voimalliset toimenpiteet pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi sekä kivihiilen sijaan kotimaisen energian lisääminen

valtionyhtiöiden myynti tuloista infrayhtiö saisi pesämunan ja piensijoittajille se olisi turvallinen sijoitusvaihtoehto jossa maksettaisiin pankkitalletuksia parempaa tuottoa

arvoisa puhemies

liikennerahoitus tai paremminkin sen puute kytkeytyy kiinteästi hallituksen ideologiseen keskittämiseen

kun keskusta haluaa kestävää aluepolitiikkaa emme me itke vain aluekehitysrahojen perään vaan aluepolitiikkaa tehdään myös esimerkiksi koulutus ja liikennerahoituksella

koulutuksen rahoitus näyttää nyt toki ruusuisemmalta suhteessa kevään kehysriiheen mutta kun leikkaukset ovat olleet viime vuosina miljardiluokkaa ei pieni peruutus ensi vuoden budjettiin anna aihetta juhlaan

olen hyvin huolissani erityisesti lukioiden puolesta

hallituksen aiemmin sopimat leikkaukset lukiokoulutukseen ovat edelleen voimassa

ratkaisu on älytön

arvoisa puhemies

he elävät merkittävässä köyhyysriskissä

sosiaaliturvaan liittyen haluan vielä nostaa esiin eu komission aikeet supistaa viljelijöiden oikeutta lomituksiin

komissio katsoo että maatalouslomitus on sosiaaliturvan sijaan yrittäjän tukea

toteutuessaan leikkaukset veisivät jopa kolmanneksen suomalaisten maatalousyrittäjien lomituspäivistä

kataisen hallitus heikensi jo riittämiin maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja työuran pidentymistä karsimalla lomituspalveluita sekä korottamalla sijaisapumaksuja ja eläkemaksuja

nyt on edunvalvonnan paikka

kello lyö kaksi puheenvuoroa ja sitä myötä työtään siten että niitä

keskustelun päätyttyä klustereiden puheenvuoron jälkeen keskeytettyä

oppimiserojen kasvamisen nosti ministeri itse esille tämän eriarvoistumiskehityksen lisääntymisen oppilaiden koulujen alueiden välillä

sen lisäksi perusopetuksen kehittämisestä on puhuttu jo tässä salissa useampaan kertaan uusista oppimismenetelmistä oppimisympäristöistä opettajankoulutuksen kehittämisestä ryhmäkoot puhuttavat jatkuvasti

mutta toivon että uusia hyviä toimintatapoja täytyy myös levittää joka puolelle suomeen pelkästään näistä perinteisistä asioista puhuminen ei riitä

toivoisin että ministeri kommentoisi vähän yhteishaku uudistusta tässä salissa kun tuntuu että on ministeriössä aika tavalla vielä hajallaan tuo valmistelu ja se on herättänyt monenlaisia huolia